myös valvonnan puutteesta on ollut jo puhetta ja miten se mahdollisesti lisää epätervettä kilpailua ja toivon todellakin että saamme lisää asiantuntijanäkemyksiä näihin pakollisiin kuljetusasiakirjoihin ja miten rajalla pystytään valvontaa tehostamaan

uskon että me kaikki tässä salissa haluamme taata ehdottomasti koulutuksen maksuttomuuden suomalaisille lapsille ja nuorille ja jopa aikuisillekin mutta silti me olemme varmasti myös samaa mieltä siitä että koulutusbisnes on yksi tulevaisuuden aloista

mutta

kun nyt siirryttiin viestintään ja tietoliikenneyhteyksiin niin minä haluaisin esittää kysymyksen ministeri kiurulle kun jo aiemmassa osiossa puhuttiin sähköisistä ylioppilaskirjoituksista

itse haluaisinkin korostaa tässä keskustelussa erityisesti sitä näkökulmaa miten suomessa annettava korkeakouluopetus saadaan palvelemaan suomalaista yhteiskuntaa

suomalaisten omien koulutustarpeiden täyttämisen on nimittäin oltava ehdottomasti etusijalla

milloin me olemme siinä tilanteessa että oppimisympäristöt aidosti vastaavat nuorten arkeen ja myös heidän tulevaisuutensa tarpeisiin

eu ja eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ilmaisen koulutuksen tarjoaminen vailla maksuja tai tiukkoja pääsyvaatimuksia hukkaa kuitenkin resurssejamme jos vähänkään uskomme siihen mitä turun yliopiston rehtori kalervo väänänen sanoo

meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta ilman lisäresursointia toteuttaa englanninkielistä koulutusta missään merkittävässä määrin

arvoisa puhemies

suomeen opiskelemaan tulevia koulutettaessa on tärkeää huomioida myös se miten ulkomaisten opiskelijoiden haluja ja mahdollisuuksia sijoittua suomeen tai suomeen liittyviin työtehtäviin kannustetaan

täällä on jo hyvin laajasti käsitelty vammaisten asemaa mutta haluan tuoda vielä tähän yhden näkökulman nimittäin käsitys vammaisista on valitettavan stereotyyppinen ja homogeeninen

toivon myös että eu ja eta maiden ulkopuolisten opiskelijoiden koulutus ei vie resursseja muulta suomalaiselta opetukselta

jotta tältä uhalta ja ilmaisuuteen usein liitettävältä heikkolaatuisuuden leimaltakin vältytään niin ulkomaisten opiskelijoiden maksut puolustavat kyllä paikkaansa

meidän yliopistot ovat kiinnostuneita parhaasta opiskelija aineksesta ja tästä syystä näille todella motivoituneille vähävaraisille ulkomaisille lahjakkuuksille pitää luoda oma stipendijärjestelmänsä

tieto koostuu yksittäisistä suppeahkoista tutkimuksista ja vammaisten naisten elinolojen parantaminen ja syrjinnän vastainen työ kuitenkin edellyttävät faktatietoa heidän nykyisestä tilanteestaan

kun houkuttelemme eu ja eta alueen ulkopuolisia opiskelijoita suomeen niin haluaisin kyseenalaistaa ilmaisuuden

tällä hetkellä ei ole saatavissa edes perustilastoja vammaisten naisten elinolosuhteista kuten kouluttautumisesta tai työllistymisestä

niin ikään vammaiset naiset joutuvat usein moniperusteisen syrjinnän kohteeksi

kansainvälisessä käytännössä tiedämme että lukukausimaksut ovat tätä päivää ja jos me uskomme lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtoria niin hän sanoo että maksullisuuden myötä yliopistojen on myös helpompi aloittaa koulutusyhteistyö eurooppalaisten ja amerikkalaisten huippuyliopistojen kanssa

kuten ed

taimela äsken peräänkuulutti ykn vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen ratifiointia yhdyn tähän ja toivon että se viedään kiireesti eteenpäin

täällä on niin ikään puhuttu hyvinkin paljon lasten oikeuksista mutta haluaisin vielä nostaa esiin syntymättömien lasten oikeudet

arvoisa puhemies

jotta ulkomaisten opiskelijoiden kouluttautumisesta suomessa aidosti hyödytään tärkeintä on saada maahamme opiskelijoita jotka ovat innostuneita opiskelemaan paitsi omaa erikoisalaansa myös suomalaista elämänmenoa suomalaista kulttuuria

arvoisa puhemies

suomen talouden ja työpaikkojen tulevaisuus on tiiviisti sidoksissa eurooppaan ja siksi onkin hyvä kuulla kun pääministeri kertoo hallituksen eu politiikasta että todellakin hallituksessa tiedetään mitä eusta tahdotaan

lyhyesti voisi sanoa että kysymys on fiksusta vaikuttamishaluisesta politiikasta on sitten kysymys kilpailukyvyn parantamisesta rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta sisämarkkinoiden sujuvammasta toiminnasta tai vaikkapa lainsäädännön järkevöittämisestä

mutta kun olen jo pidemmän aikaa kuunnellut keskustapuolueen edustajia suuressa valiokunnassa ja nyt näitä teidän eu vaaliehdokkaitanne esimerkiksi väyrystä ja rehniä niin välillä olen hämilläni sen suhteen mikä on keskustapuolueen todellinen eu linja kun se tuntuu vaihtelevan sen mukaan ollaanko hallituksessa vai ollaanko oppositiossa ja mitä vaaleja milloinkin käydään

ministeri risikko on asettanut työryhmän joka on pohtinut keinoja päihdeäitien hoitoon ohjaamiseksi ja tässä työryhmän raportissa korostetaankin päihdeongelmien ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä

kun puhumme ihmisoikeuksista sanoisin näin että on hurskastelua että lapsen tukistaminen määritellään pahoinpitelyksi mutta odottavan äidin alkoholinkäyttöön ei saisi puuttua

arvoisa puhemies

mustajärven kommentista että ihmiset eivät enää kestä työelämässä

jos te olisitte lukenut huolellisesti tämän hallitusohjelman niin olisitte keskittynyt siihen kohtaan missä mainitaan yrittäjyyden edellytysten parantaminen sillä sillä alennetaan työttömyyttä ja lisätään työllisyyttä

haluaisin nähdä että se tietotaito joka meillä on säilyisi myös meidän suomalaisten käytössä mahdollisimman pitkään

te yrittäjätaustaisena ihan varmasti ymmärrätte sen että uudet yritykset syntyvät pk sektorilla joten luonnollisesti panostukset pk sektorin kasvuun ja kansainvälistymiseen ovat täysin perusteltuja

paras hankkeen tavoitteet vaikuttavat unohtuneen nopeasti sillä millään muulla perusteella ei voi selittää sitä että monet keskustalaiset ovat nyt vaalien jälkeen vastustamassa hankkeen luonnollista jatkumoa

täällä on jo aiemmissa puheenvuoroissa otettu esiin poikien ympärileikkaukset mutta haluaisin vielä tuoda esiin sen että myös tyttöjen ympärileikkaukset ovat kaikissa muodoissaan tuomittavia

täällä on mainittuna rahoituksen saatavuuden pullonkaulojen poistaminen kasvurahastojen riittävä koko ja eu rakennerahastojen painopisteet pk yritysten hankkeisiin

palvelurakenteiden uudistaminen tuottavuuden parantaminen demokratian vahvistaminen nehän ovat yhteneväisiä tavoitteita kuntauudistuksen ja paras hankkeen kanssa

en tiedä puhutteko julkisesta sektorista vai mistä mutta onneksi sitra on käynnistänyt julkisen sektorin johtajuusohjelman jotta saataisiin parempaa työilmapiiriä ja viihtyvyyttä julkiselle sektorille

teoriassa tyttöjen ympärileikkauksia on suomessa tarkasteltu rikoslain pahoinpitelytunnusmerkistön täyttävinä tekoina käytännössä pahoinpitelysyytteitä tyttöjen ympärileikkauksista ei ole kuitenkaan nostettu

tämän päivän helsingin sanomissa oli ansiokas kirjoitus suomalaisten pk yritysten kansainvälistymisestä piilaaksossa

onkin kannatettavaa että kansallisen hoitosuunnitelman laatimista tyttöjen ympärileikkauksien ennalta ehkäisemiseksi ja jo ympärileikat tujen tyttöjen ja naisten tukemiseksi tehdään

eilen ja tänään täällä salissa olisi pitänyt myös mitata ensimmäisen kotimaisen kuullun ymmärtämistä sillä useille opposition edustajille on pakkoliitoksista tullut jonkinlainen hokema jota toistetaan hallituksen tosiasiallisesta linjauksesta piittaamatta

edustaja martti korhonen taustoitti aluekehitystä ja paras hanketta ja tuntuu siltä että nekin hänen hyvät taustoituksensa menivät kuuroille korville

ja jos kuntaministeri virkkusen selvää argumentaatiota on kuunnellut tarkasti niin ymmärtää ettei kysymys perimmältään ole kuntarajoista tai kuntien lukumäärästä minään itseisarvona vaan siitä miten pystymme rakentamaan elinvoimaiset kunnat jotka vastaavat palveluiden järjestämisestä kuntalaisille

me haluamme että kuntien peruspalvelut toimivat ja että kaikkialla suomessa on mahdollista saada tasavertaiset palvelut olipa sitten kysymys perusopetuksesta terveyspalveluista tai vanhustenhoidosta

kunnissa on myös tehty erittäin hyvää kehittämistyötä mutta tässä taloudellisessa tilanteessa ja varsinkin kun ennuste on että edessä on pitkä ja hidas kasvu suomalainen ikärakenne vielä huomioiden kuntakentän määrätietoinen kehittäminen on välttämätöntä luonnollisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden

arvoisa puhemies

ei liene liian korostettua todeta että turvallinen ja häiriötilanteissa toimiva tietoliikenneverkko varmistaa yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot

täällä puhutaan valtavan paljon hoidosta ja siitä pystyvätkö meidän terveydenhuollon ammattilaiset siihen onko heitä riittävästi ja onko heidän osaamisensa kohdallaan

meillä on murheellisia esimerkkejä useista lähes ikuisuushankkeiksi muodostuneista projekteista muun muassa henkilön sähköinen tunnistautumiskortti ja ajoneuvorekisterikeskuksen palko hanke

kun puhutaan elinvoimaisista työssäkäyntialueisiin perustuvista kunnista niin tarkoitetaan nimenomaisesti sitä että suuremmilla hartioilla on myös potentiaalia palveluiden kehittämiseen

haluaisin kyllä korostaa myös sitä että meidän terveydenhuollon ammattilaiset tekevät erinomaisen innovatiivista työtä myös ennalta ehkäisevissä toimissa

paras hankkeen tavoitteena oli myös vahvistaa demokraattista päätöksentekoa

ministeri häkämies mainitsitte että verkkoturvallisuus kuuluu usealle eri hallinnonalalle mutta haluaisin tiedustella

haluan kertoa teille esimerkin turun kaupungista jossa kehitetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä toimintamallia jossa ideana on poimia ikääntyneet murtumariskipotilaat jotta he eivät joutuisi laitoshoitoon

meillä usealla kuntapäättäjällä tässäkin salissa on varmasti kokemuksia siitä miten kuntayhtymä toimii kuin valtio valtiossa tai itsenäinen kunta kunnassa

heidät ohjataan niin sanotulle kaatumisklinikalle ja siellä tutkitaan heidän lääkityksensä johon edustaja tainio täällä viittasi ja muutenkin ne kodin olosuhteet onko siellä mattoja ja kynnyksiä

esimerkiksi turun seudulla paras hankkeen aikana me olemme pystyneet rakentamaan luottamusta eri kuntien ja kuntapäättäjien kesken kun tiedämme aivan selvästi sen että jos seudun veturi joka turku tässä tapauksessa on yskii ei ole salonkivaunussakaan meno kovin juhlallista

ministeriltä kysyisin

onko kaste ohjelmassa varmastikin riittävästi rahoitusta jotta ammattilaiset pystyvät kehittämään hoitoa sellaiseksi että kaikki eivät tarvitsisi sitä sairaalapaikkaa ja leikkausta

aivan lopuksi haluan muistuttaa toisin kuin täällä keskustellaan että kuntauudistusta vasta valmistellaan huolella harkiten ja kaikkia asianosaisia kuullen kuten kaikissa tärkeissä hankkeissa

ja voitte olla varmoja että palautetta varmasti tulee jokaisesta puolueryhmästä ja toivon että myös keskustalaiset kuntapäättäjät ovat aktiivisesti mahdollistamassa rakentavaa uudistusta

täällä on tuotu esiin uudistustyön tavoitteita on esitetty selkeystarpeita sekä pohdittu nykyesityksen kykyä vastata näihin moniin odotuksiin

kansallisena tavoitteena on aseturvallisuuden lisääminen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä käytetyissä puheenvuoroissa on nostettu esiin kiertotalous

nykyesityksen pelätään johtavan tiettyjen ampujaharrastusmuotojen kuihtumiseen kohdistavan kohtuuttomia vaatimuksia luvan saamiseen asettavan eri osissa suomea asuvat harrastajat eriarvoiseen asemaan ja loukkaavan yhdistymispakon myötä perusoikeuksiamme

tuossa etelän hiihtolomaviikon aikana televisiossa haastateltiin erästä lapin matkailuyrittäjää ja hän totesi että tässä taloudellisessa tilanteessa varsin monet yritykset ovat peruuttaneet ja vakioasiakkaat ovat jättäneet tekemättä tilauksiaan lapin keväthangille missä pidetään seminaareja erilaisia yritysten koulutustapahtumia tykytoimintaa

sitra teki näille yrityksille kyselyn helmimaaliskuussa tämän vuoden alkupuolella ja useimmat vastasivat että heidän kilpailukykynsä on parantunut

lisäksi on nähty ettei nykyehdotus tuo lisäarvoa jo olemassa olevan säätelyn rinnalle vaan sama ja jopa parempi tulos saavutettaisiin toimintaohjeita ja niiden soveltamista selkeyttämällä

tämä lakialoite aivan varmasti elvyttäisi näin lyhyellä tähtäimellä ja pitkällä tähtäimellä varsinkin toisi uusia yrityksiä matkailuelinkeinoon sekä lappiin että erityisesti myös saaristoon jossa on varsin suuri kasvupotentiaali edelleen

yrityksiltä tuli kuitenkin toimenpide ehdotuksia joista olennainen on se sääntelyn purku ja lupakäytäntöjen pullonkaulojen poistaminen

arvoisa herra puhemies

mutta sen lisäksi siellä oli toive saada selkeä kansallinen visio suomen kiertotaloudesta ja kansallinen kauppapaikka helpottamaan ylijäämämateriaalien löytämistä

määrä on merkittävä

kysyisin ministeri vapaavuorelta

se olisi todellakin syytä poistaa

niin ikään aseluvan hankkimisen pelisääntöjen selkeyttäminen ei saa hankaloittaa tai tehdä lupaprosessia liian raskaaksi

on huolehdittava siitä ettei lakiesitys riko perustuslaissa taattuja oikeuksia eikä aikaansaa liiallista hallinnollista taakkaa

arvoisa herra puhemies

täällä on jo pitkin iltapäivää puhuttu hyvinkin laajasti eri ihmisoikeuskysymyksistä ja nytten alkuillasta ovat korostuneet vammaiset ihmiset ja minä haluan jatkaa tästä aiheesta

ennen kaikkea on muistettava ettei uudistus itsessään poista häiriökäyttäytymistä ja mielenterveydestä aiheutuvia lieveilmiöitä vaan myös tähän työhön on taattava riittävät resurssit tulosten saavuttamiseksi

arvoisa puhemies

suomalainen kliinisen lääketieteen taso on aivan maailman huippua ja henkilökohtaisesti olen huolissani ettei tästä tutkimus evosta tule uutta case päihdeäitejä

nimittäin helsingin yliopiston vammaistutkimuksen professori simo vehmas sanoo että kansainvälisesti vertailtuna suomi on takapajula ja hän jatkaa näin että meillä vammaisten koulutustaso on alhaisempi työllistyminen heikompaa ja esteettömyys huonommalla tolalla kuin muualla euroopassa tai yhdysvalloissa